tässä mietinnössä tässä ehdotuksessa otetaan varovainen mutta selvä askel sen suuntaan että kansalaisten oikeus päästä oikeuksiinsa on se jonka pitäisi olla määräävänä periaatteena näitä kanteluita käsiteltäessä

aikoinaan kun säädettiin perustuslakia katsottiin että se on riittävää kun asia käsitellään yhdessä oikeudessa siis välttämättä kaksi porrasta eivät ole perustuslain vaatimia

valiokunta on aina ollut sitä mieltä että valituslupajärjestelmään turvautuminen ei ole suositeltavaa vaan pitäisi miettiä muita mahdollisuuksia

se on historiallinen askel ja toivon että tämä esitys voidaan hyväksyä ja nämä lainvalvojat todella ryhtyvät toimimaan sen mukaan eli käsittelevät kanteluja nopeammin ja pohtivat nimenomaan sitä miten kantelija pääsee oikeuksiinsa silloin kun siihen on syynsä

hän on korkeimman hallinto oikeuden pitkäaikainen puheenjohtaja ja on käynyt hyvin paljon tällaista sanoisin sinivalkoista oikeusturvakeskustelua ja on tietysti merkittävää mitä hän sanoo

jos tämä laki olisi ollut voimassa silloin kun nämä tilastotiedot annettiin hänelle niistä hyvistä ja kolmeakymmentäseitsemää niin ehkä kolmekymmentä niistä seitsemästäkymmenestä asiasta olisi valitusluvan alaisia joten kovin suurta määrää tässä ei ole

mutta mitä hallberg toi esille oli se että uudistus ei khon työhön kauhean paljon vaikuta koska yleensä kun pyydetään valituslupaa pyydetään toimenpidekieltoa ja silloin korkein hallinto oikeus joutuu kiireisesti sen antamaan eri istunnossa jolloin tämä hyöty ei ole niin tavattoman suuri

sitten hänellä oli se huoli että kun näissä asemakaava asioissa oikeastaan oikeudellisia periaatteita ei ole kauhean helppo kehittää koska kaavat ovat usein hyvin erilaisia niin ihan tämän oikeusperiaatteiden kehittämisen kannalta he tarvitsisivat paljon asioita käsiteltäväkseen

no mikäänhän ei estä että he myöntävät niitä valituslupia mutta kovin suurta hyötyä tästä laista ei ollut hänen mielestään

sitten hän vielä toi esille sen että äskettäin tehdystä mrln muutoksesta jossa oli myös paljon valituskieltoja ja valituslupia ei ole vielä kokemuksia

koko tämä keskusteluhan johti siihen että perustuslakivaliokunta mietinnön viimeisessä kappaleessa jonka varmaan ministeri on muutaman kerran jo ruuduttanut itselleen toivoi että voisi olla tämmöistä periaatteellista pohdintaa siitä koska käytetään valituslupaa hallinto oikeudessa

hallinto oikeudessahan se on sikäli tärkeää yleisessä oikeudessahan on kolme tasoa mutta hallinto oikeudessa vain kaksi että tämä valituslupajärjestelmä on siis siellä ankarampi kuin muuten

jos lähtee siitä että valituslupajärjestelmä on kauhean tärkeä korkeimman hallinto oikeuden kannalta niin olisi tietysti odottanut että korkeimman hallinto oikeuden presidentti tulee kehumaan sitä tänne

olen varma että ministeriö varmaan jossain vaiheessa tuon selvityksen tekee mutta kuten sanottua muilta osin tämä on hyvä hallituksen esitys

arvoisa puhemies

sampsa kataja ehdotti ilmeisesti että pitäisi oikeustoimilakiin sijoittaa julkisoikeudellisia elementtejä ja että tällä tavalla sitten päästäisiin selville vesille

siinä on aika tarkkaan kuvattu millä tavalla tämän lain voisi säätää suhtkoht helpolla esimerkiksi lukuna tähän normaaliin pysäköintivalvontalakiin

nyt minusta on hyvin olennaista kun ed

kataja puhuu siitä että voi mennä yleiseen oikeuteen ja sitä nyt ehdottomasti pitäisi välttää että olisihan paljon parempi jos olisi semmoinen ensimmäinen oikeuden korjaustoimi jos tekisi vaan oikaisuvaatimuksen ja pysäköintivalvojien valvoja voisi siinä korjata mahdolliset väärät asiat

onko tämä nyt oikein viisasta

minusta ei kannattaisi nyt pyrkiä siihen että yleiselle tuomioistuimelle tulee edelleen enenevästi juttuja

sekin että joku vaati että pitäisi noudattaa ruotsin perustuslakia on kyllä hyvin ihmeellinen valinta

mitä korkeimpaan oikeuteen tulee niin ne oikeusneuvokset jotka minä tunnen ovat hyvin taitavia lakimiehiä

tämä päätös kyllä osoittaa sen että olisi tavattoman hyvä jos siellä olisi yksi kunnon ihmisoikeuksien tuntija yksi kunnon valtiosääntöoikeuden tuntija jolloin tämä kokoonpano olisi niin monipuolinen että erehdyksiä ei tapahtuisi

arvoisa puhemies

voi olla että muistan väärin ja siinä tapauksessa olen tietysti hyvin pahoillani mutta luulen että myös hänen vastapuolensa teiniliitossa korosti ihmisoikeuksia ja voi olla että hän joskus silloin keskustelussa löi vähän yli ja että sentapaisia sitaatteja on jäänyt jonnekin minun muistikoteloihini

miksi reagoin hänen puheenvuoroonsa johtuu siitä että me olemme nyt hyvin uuden ihmisoikeusperiaatteellisen keskustelun edessä joka liittyy internetiin

on ollut minulle suuri yllätys valiokunnassa että nämä kysymykset pulppuavat koko ajan esille ja siinä on nyt semmoista uudenlaista ajattelua jonka ed

sasin kanssa yritimme puolustaa kantaamme eli sitä että lex nokia oikeastaan vähensi väärinkäytön mahdollisuuksia vaikka se toisin koettiin

voin kuvata sen mahdollisuuden miten tässä voi käydä

ne tunkevat tietysti joka paikkaan meidän yksityisyyteemme myös tässä huoneessa joka on julkinen huone ja on niistä hyötyäkin se on totta

tämä tie loppuu tietysti siihen että meillä on kaikilla siru korvassa jolloin valtio tietysti tietää hyvin missä me olemme ja missä me käyttäydymme hyvin tai huonosti

zyskowiczhan lähtee siitä että näitä valtuuksia käyttävät aina hyvät ihmiset mutta meillähän on esimerkkejä siitä minulla on elämästäni kun niitä ovat käyttäneet hyvin huonot ihmiset ja hyvin julmalla tavalla

minä olen yrittänyt monessa puheenvuorossani kertoa että se on täysin mahdollista ja perustuslakivaliokunnan lausuntoa lukemalla löytää sen tien miten se on säädettävissä hyvinkin nopeasti

esimerkiksi hollannissa juutalaiset löydettiin niiden hy vien rekistereitten vuoksi ja heitä kohdeltiin hyvin julmasti

pidän ihan selvänä sitä että varmaan pihoilla ja yleisissä tapahtumissa yksityistapahtumissa olisi hyvä jos yksityiset valvoisivat pysäköintiä tietyn säännöstön mukaan

mutta jos tänne tuodaan laki jossa käytetään sanaa valvontamaksu ja kaikki matkitaan julkisesta pysäköin ninvalvonnasta täysin niin se on julkista toimintaa

herr talman arvoisa puhemies

sehän on tietysti valtavan hyvä että poliisilla on valtuuksia mutta koko pääkaupunkiseudun huumepoliisin keskuudessa oli vakavia epäilyjä siitä ja myös julkisuudessa jos lukee lakimiesuutisia oli selviä merkkejä siitä että ne poliisit hyvässä tarkoituksessa saadakseen huumerikollisia kiinni rikkoivat sääntöjä hyvässä tarkoituksessa

sitten tämä korkeimman oikeuden idea että syntyy sopimus sillä tavalla että tolppaan pannaan ilmoituksia ja jokaisen pitää sitten ymmärtää että nyt sopii sen kanssa tätä kun katsoo tuota tolppaa ja sitten kun katsoo toista tolppaa niin sopii tätä se on minusta hyvin erikoinen ratkaisu

euroopan neuvoston lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan vaatima hallituksen esitys rikoslain muuttamisesta on vihdoin eduskunnassa

se on hyvin kummallinen ratkaisu

tätä ovat edeltäneet neuvottelut eduskuntaryhmien välillä koska nimenomaan kansanedustajan lahjusrikossäännöksistä on ollut epätietoisuutta

ja sitten kun sitä vielä korkeimman oikeuden presidentti perustelee sillä että ruotsissa voi näin tehdä niin siinä tulee semmoinen tunne että he tulkitsevatkin siellä asioita ruotsin perustuslain mukaan eivätkä suomen perustuslain mukaan

minusta se ei ole nyt kovin vakuuttavaa

zyskowicz mutta se on kirjan nimi eläimet tekivät vallankumouksen hyvässä tarkoituksessa ja siellä pahat tulivat valtaan

se on hyvin konstikas se heidän päätöksensä se on hyvin erikoinen ja olisi todella hyvä että säädettäisiin siitä laki

olen itse elänyt suurimman osan ajastani virkamiehenä jolla on käytännössä tiukat lahjusrikossäännökset

orwell oli ihanteellinen kommunisti joka siis näki

epäily siitä että poliitikot ilmiantaisivat toinen toisiaan ja aiheuttaisivat tällä tavalla toiselle viranomaiselle turhaa työtä ei ole mielestäni uskottava

olisin huomauttanut että tämä asia josta me keskustelemme koskee länsi eurooppaa ja länsi euroopassa kommunistinen vastarintaliike puolusti ja löysi ja piilotti hyvin paljon juutalaisväestöä sekä ranskassa että italiassa

sekin on myönteistä että hallitus esittää niin sanotun kaksoisrangaistavuuden vaatimuksen poistamista ja oikeushenkilön rangaistavuutta koskevia säännöksiä sekä tiukentaa määräyksiä lahjonnasta elinkeinotoiminnassa edellä mainitun sopimuksen vaatimalla tavalla

sen sijaan olen pettynyt siihen että työryhmän esittämät säännökset vaikutusvallan väärinkäytön palkitsemisen ja vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisoimisesta ovat jääneet pois esityksestä

sen vuoksi meidän ei pidä nyt suhtautua vähättelevästi näihin ihmisoikeusajatuksiin jotka tunkevat meille länsi euroopasta